omakotiliittohan on aatteellinen yhdistys jonka tehtävänä on edistää pientalohenkistä elämäntapaa

tässä tämä omakotiliitto on todennut että hallituksen säätämä energiatodistuslaki ei edistä tätä elämäntapaa vaan rankaisee sitä

juuri siellä työmarkkinat ovat olleet vuosisatojen ajan sulavasti yhteisiä ja edelleenkin todellakin käydään paljon näissä naapurimaissa töissä

siellähän yleensä päätöksissä pyritään tietenkin konsensukseen mutta käytännössä periaatteessa jokaisella olisi yksi ääni niin että nämä suuret ne ovat valtavia toimijoita ja olennaisia arktisen neuvoston toiminnan onnistumiselle olisivat vähemmistössä jos nämä pohjoismaat tekisivät jonkun blokin kiinteän blokin

juuri näinä aikoina on entistä enemmän korostettava sitä että naapurimaiden kielitaito edesauttaa suomalaisia myös työmahdollisuuksissa ja se on käytännössä todettu noilla pohjoisilla alueilla joten pakkoruotsikin on siellä tuottanut hyvää hedelmää

hieman kuitenkin nyt kyseenalaistan sitä että tässä nyt pelkästään tämän eun selän taakse mennään tämän asian kohdalla

minä luulen että siinä on käytetty tällaista järkevää harkintaa että yhteys kyllä toimii pohjoismaiden välillä mutta ei haluta toimia tällä tavalla yhtenä niin kuin tavallaan yhdellä äänellä yksiäänisesti siellä vaan jokainen keskustelija tuo omat näkemyksensä esiin koska todella näitten suurten asenne tätä toimintaa kohtaan ratkaisee kuinka se tulee onnistumaan

nimittäin kuten tässä keskustelussa on jo käynyt ilmi eri maissa on tehty erilaisia sovelluksia tästä direktiivistä sen käytäntöönpanosta ja se olisi pystytty myös suomessa toteuttamaan kevyemmällä tavalla

edellinen hallitus kuitenkin sitoutui hoitamaan esimerkiksi sotkamon talvivaaran kittilän suurikuusikon ja sodankylän kevitsan osalta että nämä tiehommat laitettiin kuntoon niin että pystyttiin toteuttamaan nämä hankkeet

on erittäin valitettava tämä keskustelu joka tästä kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksesta on syntynyt sillä siitä syntyy mielikuva todellakin siitä että suomi on nyt ottamassa uutta asentoa tässä asiassa

tässä mielessä jo tässä valmisteluvaiheessa hallituksen olisi syytä ollut ottaa huomioon se kritiikki joka jakaa tätä varten ja kalan valmistus lainvalmistelussa tuli esiin ja on hyvä että nyt hallitus myöntää että kyllä tämä toisinkin voidaan tehdä

mutta on hyvä kysymys tämä kun edustaja viittasi tähän hallituksen strategiaan nimittäin se on siinä mielessä perusteltu kysymys että mielestäni se hallituksen strategia on hieman huolimattomasti kirjoitettu tältä kohdalta

näillä linjauksilla mitä nyt lukee tuosta budjettikirjassa näyttää kyllä siltä että tällä hallituksella on vielä iso läksy opittavana tässä että saataisiin tämä toteutettua

erityisesti kiinnitän huomiota valiokunnan lausumaan tällä kohtaa

ei pelkästään eun selän taakse kannata mennä tässä vaan kyllä nyt hallitus on oikealla linjalla että se myöntää että tässä on tullut pieni virhe

tällä alueella kuitenkin toimii erittäin paljon kansalaisjärjestöjä pieniäkin lähetysjärjestöjä kirkon ulkomaanapu ja niin poispäin

näistä syistä johtuen jotka kerroin ei kannata liikaa arktisessa neuvostossa mielestäni korostaa tätä pohjoismaiden tiivistä blokkia

näillä saattaa olla taloudellisesti itse kullakin järjestöllä järjestökohtaisesti kohtuullisen pienet budjetit mutta paitsi että niillä on merkitystä siellä kohdemaassa niillä on erittäin suuri merkitys myös täällä suomessa kotimaassa nimittäin omalla toiminnallaan ne lisäävät kansalaisten tietoisuutta tästä alueesta mikä on nykyaikana erittäin tärkeää

tämän aseman kautta kulkee merkittävä osa murmanskiin suuntautuvasta liikenteestä ja se on koko itärajan raja asemista ainoa jonka tiloja ja laitteita ei ole uudistettu

viittaan tässä aiemmin edustaja haaviston käyttämään puheenvuoroon jossa tämä sektorin tärkeys minusta hienosti tuli esiin

periaatteessa sinne on jo viime vaalikaudella suunnattu rahaa mutta sieltä puuttuu vielä tämän verran ja koko remontti jää toteuttamatta ellei tämän kokoista määrärahaa pystytä sinne suuntaamaan

arvoisa puhemies

saamelaiskäräjälaki ja sitten ilo sopimuksen hyväksyminen

lopuksi vielä tässä totean niin kuin muinainen cato aikoinaan joka päätti kaikki puheensa että muuten olen sitä mieltä että karthago on hävitettävä että muuten olen sitä mieltä että lohipolitiikka pitää saada uuteen kuosiin

saamelaiskäräjälain kohdalla on todettava että siinähän on entiseen lakiin sellaisia muutoksia jotka ovat tosin hyväksyttäviä ja on tärkeääkin saada vaalilautakunnan kokoonpanon ja jääviyssäännöksien osalta muutokset aikaan

ja muutoin olen myös sitä mieltä että omaishoitajien kohdalla tuo verovapaus pitää nyt kyllä lopulta toteuttaa

tämä käytäntö tarkoittaa sitä että jo nyt vuosikymmenten aikana jatkunut mielivallaksi koettu päätöksenteko saa jatkua

no näin juuri näin juuri mutta siinä on juuri se että se on veteen piirretty viiva koska katsotaan että se yhteistyö on niin tiivistä että se häiritsee sen koko neuvoston yhteistyötä

jotta ymmärtää sen miten hankala tämä tilanne on viittaan aikaisempaan puheenvuorooni jossa kerroin tästä historiasta

tästä syystä ei ole voimakkaasti haluttu korostaa arktisen neuvoston toiminnassa sitä että toimittaisiin kovin tiiviinä ryhmänä

alun perinkään vaaliluetteloa ei laadittu huolella vaan se tehtiin melko lailla pintapuolisten tutkimusten kautta ja se on johtanut tähän vääristymiseen

sehän on parlamenttien perustama elin mutta valitettavasti sillä kohtaa voi sanoa näin että ajoittain ainakin tuntuu siltä että meidän alueemme eivät ole riittävän motivoituneet toimimaan siellä vaikka juuri näinä aikoina näissä arktisissa yhteistyökuvioissa pitäisi toimia tiiviisti

kuten totesin esittelypuheenvuorossani pohjoismaiden neuvostolla on esimerkiksi ollut keskustelussa ja on esitetty että esimerkiksi ympäristönormien osalta arktisella alueella voitaisiin laatia yhteisiä normeja

tämmöisissä kysymyksissä sopii minusta hyvin että pohjoismaat tekevät tiivistäkin yhteistyötä ja pyrkivät vaikuttamaan sitä kautta sitten keskustelun kautta myöskin arktisessa neuvostossa

edustaja gustafsson on pikkuisen mielestäni kyllä aika paljonkin liioiteltua verrata sitä valmistelua mikä on tehty näiden lakien osalta ikään kuin koko koulutuspoliittisesta kokonaisnäkemyksestä johonkin peruskouluun jota olemme todellakin yhdessä olleet kehittämässä

tämä lakiesitys on taidepuolella valtaa keskittävä esitys

silloin oli aivan toinen lähtökohta silloin oli laajat komiteat jotka vuosikausia kehittivät sitä ja päätyivät niihin ratkaisuihin jotka sitten ovat tuottaneet suomelle maailman parhaan koululaitoksen

tämä mahdollistaa esimerkiksi säästöpaineiden tai muuten keskittämistä painottavan politiikan johdosta alueellisen taiteen edistämistoiminnan lopettamisen

arvoisa puhemies

kyllä tässä ovat tapahtuneet valmistelut melko lailla maakuntien ja alueitten ja oppilaitosten näkökulmasta ylätasolla niin että oikeastaan jos nämä hyväksytään sinnehän vain täältä ylhäältä kaadetaan tietyt ratkaisumallit valmiina ja ne ovat kyllä täysin ministeriön armoilla näissä lupahakemuksissa muun muassa

siitä on tullut olennaisin osa suomen kansainvälistä politiikkaa

sitten tässä on vielä pari muuta asiaa jotka tässä meidän vastalauseessamme olemme halunneet nostaa esille

kyllä tämä opposition esittämä hylkyesitys on perusteltu

norjan entinen ulkoministeri loi vision siitä miten pohjoismaat voisivat yhdessä tehdä yhteistyötä ulko turvallisuus ja puolustuspoliittisella alalla

mukka kotipitäjästä oiva arvola taivalkoskelta kalle päätalo yli torniolta rosa liksom tai sitten kittilästä taidemaalari reidar särestöniemi

pnssä tämä yhteistyöalue kuuluu puheenjohtajiston rooliin

en väitä että alueellinen taidetoimikunta olisi heitä ollut nostamassa haluan tämän vain todeta näin että meillä on lukuisa määrä kansallisia ja kansainvälisesti tunnettuja taiteentekijöitä jotka nimenomaan ovat nousseet sieltä sanotaan syvältä kansan riveistä alueilta

syksyllä on tarkoitus käydä pyöreän pöydän keskustelu pohjoismaisesta puolustuspoliittisesta yhteistyöstä helsingissä suomen johtamana sillä suomi on tänä vuonna nordefcon puheenjohtajamaa

siellä on näitä nuoria nousevia joiden vuoksi tämän valtion puolelta tapahtuvan taidetoiminnan tukemisen täytyy tapahtua alueitten mahdollisuudet huomioon ottaen